ilmastopoliittisen selonteon mukaan aluepoliittisten toimien tulee lähtökohtaisesti tukea päästöjen vähentämistä ja lämpenemiseen sopeutumista ja energiatehokkuustukia voisi olla mahdollista myöntää korotettuina kylmillä alueilla

peitetoimintaa koskevan lainsäädännön käsittelyn yhteydessä tällaisen uhkan olemassaolo torjuttiin mutta asia nousi esille vain muutama vuosi peitetoiminnan sallimisen jälkeen peitetoimintaa suorittavan poliisin rikollista menettelyä koskevasta rangaistuksesta vapautumisperusteeseen säätämisellä

tässä on vielä sitten yksi este se että meillä on tällä hetkellä vielä aika paljon suuri osa rautateistä yksiraiteisia elikkä ei voida mennä toista pohjoiseen ja toista tulla etelään

tässä todellakin valiokunnan lausunnossa sanotaan että kysymys on tuotteista jotka yksityishenkilö hankkii omaan käyttöönsä ja kuljettaa itse mukanaan suomeen

arvoisa puhemies

maamme turvevaroissa on siis valtava energiapotentiaali ja turpeen tulevaisuuden vahvistamiseksi pitää turpeen tutkimukseen sekä kehittämiseen panostaa nykyistä merkittävästi enemmän

nyt on käsittelyssä valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus

mielestäni myös tämä liittyy minkä minä nyt nostan esille valtiontalouteen ja nimenomaan kestävyysvajeeseen elikkä vakuutuslaitokset ja heidän maksatuksensa

tämän asteinen soluttautuminen ei olisi sallittua

ehdotetut säännökset eivät oikeuta rikokseen yllyttämiseen avunantoon tai osallisuuteen tekijänä

vakuutuslaitokset tällä hetkellä maksattavat omat vastuunsa yhteiskunnalla

elikkä nämä vastuulääkärit jotka eivät edes näe potilasta eivät myönnä oikeaksi eivätkä ota huomioon näiden lääkäreiden näkemystä jotka ovat asiakasta nähneet ja tapaturman todenneet ja sitä kautta vammautumisen

peitepoliisin tulee luottamuksen saavuttaakseen oleilla rikollisten keskuudessa sekä osoittaa tarvittaessa toiminnallaan että hän suhtautuu rikollisten toimintaan välinpitämättömästi ja jopa hyväksyvästi

tällöin peitepoliisi saattaa joutua myös sellaiseen tilanteeseen jossa hänen paljastumisensa estämiseksi tiedonhankinnan turvaamiseksi ja oman turvallisuutensa varmistamiseksi tulisi voida osallistua rikollisryhmän toimintaan

peitepoliisille esitetty vaatimus osallistumisesta tietyn asteiseen rikokseen voi tällöin johtaa peitepoliisin aivan yhtä hankalaan tai tosiasiallisesti jopa hankalampaankin asemaan kuin nykyinen tilanne jossa peitepoliisin tulee toiminnassaan välttää kaikenlaista osallistumista rikolliseen toimintaan

jos peitetoimintaa suorittava poliisi esimerkiksi pysäytetään poliisin toimesta liikennerikkomuksen vuoksi ja hänelle määrätään rikesakko tuleeko peitehenkilön vastustaa rikesakkoa ja vedota anteeksiantoperusteisiin välttyäkseen sakon maksuvelvollisuudelta vai antaako peitepoliisi peitehenkilöllisyydellä määrätyn rikesakon siirtyä ulosottoon perittäväksi kunnes peitetoimintaoperaatio on mahdollisesti saatettu kokonaisuudessaan loppuun

ministeri vastasikin tuohon kysymykseen niin kuin voisi olettaa ettei olla hajottamassa elikkä tämä synergiaetu otetaan tästä metsähallituksesta kokonaan käyttöön ja se on erittäin järkevää mutta kun kumminkin tämmöisiä kuiskeita kuuluu että oltaisiin pilkkomassa pieniin yhtiöihin tämä niin silloinhan tässä käy sillä tavalla että tämä synergiaetu häviää sieltä

kuka ratkaisee asian kun on kysymys peitehenkilön osallisuudesta rikosjärjestön toimintaan avunantajana esimerkiksi kuljetusauton järjestäjänä

koko ajan ollaan virkistystoiminnan puolella vahvistamassa ja sieltä häviävät tavallaan se osaaminen ja ne palvelut mitä ihmiset tarvitsevat

tekeekö rikoskokonaisuutta arvioiva syyttäjä asiassa peitehenkilön osalta syyttämättäjättämispäätöksen vai tuleeko syyttäjän saattaa asia aina tuomioistuimen ratkaistavaksi

arvoisa puhemies

sosiaalinen metsäpolitiikka käsittelee muun muassa metsäalan työllisyyteen yrittäjyyteen metsien kulttuuri ja monikäyttöön ja virkistysarvoihin liittyviä asioita

mitä suunnitelmia hallitus on tähän aikonut tehdä tai onko jo tehnyt tämän asian hoitamiseksi ettei työttömyys lähde tästä edelleen reippaaseen kasvuun

kysynkin ministeriltä mitä mieltä hän on nyt tästä kun hyvin monessa uudistuksessa on puhuttu luonnonsuojelualueista kansallispuistojen perustamisesta niin siinä yhteydessä hyvin perinteinen virkistysmuoto unohdetaan ja pyritään heittämään kokonaan syrjään elikkä metsästys

tämä on ihan varmaan vanhimpia retkeilyn jälkeen virkistysmuotoja ja tällä hetkellä kumminkin meillä on ihan merkittävästi ihmisiä jotka haluavat tätä harrastaa

arvoisa puhemies

tämä venäläisten vaunujen liikkuminen ei ole mikään uusi kysymys ja tässä menneinä vuosinahan on tehty sillä tavalla että niitä on suomessa korjattu jotta ne ovat olleet liikennekelpoisia ja niissä on pysynyt tavara sisällä

on ollut postilainuudistus sitten on yle lakiakin on käsitelty mutta sitten on tämä laajakaista olemassa myös ja nyt sitten on vrnkin osalta puhuttu että ainakin ministeriössä on hyvin pitkälle tätä yksityistämispolitiikkaa vedetty

nyt kun turvallisuuskriteerit ovat tiukentuneet niin on pakko käännyttää joskus tavaravaunuja rajalta pois ja se on ihan tosissaan turvallisuuskysymys

siellä saattaa olla semmoinen tilanne ettei jarruja ole vaunussa ollenkaan ja se on pakko käännyttää silloin takaisin

nyt jos tällä tavalla mennään niin tämähän tarkoittaa silloin sitä että harva asutusseutujen palvelut heikkenevät niin kuin nyt nähtävissä on

aivan samalla tavalla koskee pieniä olipa suuria tai pieniä yrityksiä niin samalla tavalla ja itsensä työllistäviäkin koskee työsuojelu

tosin on nyt ilmoitettu että nämä koskisivat ulkomailla olevia mutta kumminkin ymmärrän näin että suunnittelua on hyvin paljon suomessa ja se vaikuttaa varmaan sitten myös tänne

eikö olisi tässä tilanteessa järkevämpää lomauttaa kuin irtisanoa ihmisiä

talvivaaran konkurssi on erittäin kova isku kainuun jo suurelle työttömyydelle sekä niille lisääntyville ympäristöhaitoille elikkä on erittäin tärkeätä että tässä heti toimitaan ja kiitos hallitukselle että se on lähtenyt heti välittömästi liikkeelle

on todettava niin kuin hyvin moni on todennut täällä tänään että presidentin ele oli oikeansuuntainen mutta niin kuin on myös todettu niin tämän olisi voinut hoitaa verotuksen kautta tai sitten tietysti toinen mahdollisuus on se mitenkä ahtisaari aikoinaan teki luovutti osan palkkiostaan

tämä toisaalta estää sen toiminnan jatkumisen

pitäisi saada kassavirta liikkeelle elikkä tuottavuutta niihin kenttiin ja vesien poisto on erittäin tärkeää tällä hetkellä jotta tämä tuotanto voi jatkua

ennen kaikkea yksityinen sektorihan tietenkin päättää siitä minkälaisia palkkoja maksetaan ja sehän on riippuvainen hyvin paljon yrityksen tuloksesta jnp

mutta valtionyhtiöitten johtajien palkat ovat karanneet kyllä ihan puhtaasti käsistä ja eihän niitä johtajia yksin voi siitä syyttää

tässä pitäisi jonkunlainen roti saada tällekin linjalle että vähän katsottaisiin onko oikeutettu palkkioon joka tulee joillekin valtionyhtiöiden johtajille siitä miten paljon on vettä norjan altaissa ja tämä johtajan tulospalkkio on suoraan verrannollinen siihen niin että jonkinlaista sääntelyä tähänkin myös muun kuin verotuksen kautta

hallituksella on iso linja hyvin hallussa niin kuin täällä on todettu ja tässä on aika helppo yhtyä edustaja satosen puheenvuoroon nimenomaan tästä elvytyksen näkökulmasta tarkasteltuna

tässä tilanteessa mielestäni tämä on valtiontalouden taidot täytä valtion tai hallituksen lisätalousarvio on erittäin hyvä ja perusteltu ja täällä pienillä siemenrahoilla saadaan hyviäkin ajatuksia

ennen kaikkea haluan nostaa esille täältä tämän taivaljärven hopeakaivoksen minkä myös ministeri urpilainen mainitsi ja sillä pienellä panoksella laukaistaan myös yksityisen rahoituksen mahdollisuus ja se on erittäin hyvä

haluaisin tässä vielä nostaa esille tämän pienenergiatuen minkä tiilikainenkin myös nosti ja tämänhän olisi voinut keskustakin tehdä edellisellä kaudella muttei saanut aikaiseksi ja tämä oli jo meidän edellisessämme

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on jo hyvin useassa puheenvuorossa todettu suomessa on metsästys merkittävää virkistystoimintaa ja toisaalta tehdään erittäin merkittävää riistanhoitotyötä

meillä on kainuussa pohjois karjalassa ja myös etelä suomessakin ihan merkittäviä alueita valtion maata missä nämä suojelukysymykset todennäköisesti veisivät metsästysoikeuden pois jos näin meneteltäisiin

millä te perustelette sitä että luonnonsuojelualueella ei voisi metsästää

meillä on kainuussa minä tiedän neliökilometrin kokoisia luonnonsuojelualueita ja se ei vaikuta millään tavalla siihen toimintaan luonnonsuojelutoimintaan mutta siellä ei saa metsästää

ei se metsästys luonnon monimuotoisuutta riko millään tavalla mutta ne rajoitukset haittaavat sitä toimintaa kerta kaikkiaan

elikkä he ovat kertoneet että suomen eläketulon päälle laitetaan se ruotsista tullut eläke josta ruotsi on jo ottanut veron ja siitä otetaan vielä suomessa veroa

onko tässä nyt verottajalla sitten joku erilainen tulkinta tästä ja nimenomaan eri alueilla

tämä tuli nyt lähinnä mieleen

arvoisa puhemies

pitäisi vaan miettiä nyt sitä mitenkä tästä tilanteesta viisastuneena mennään eteenpäin ja mitenkä verotusta kohdellaan

nyt on tarkasteltava vaan sitä mitenkä saadaan valtiontaloutta pidettyä kunnossa ja myös turvattua palvelut ja että nimenomaan kehittämiseenkin löytyisi jonkun verran panoksia

arvoisa puhemies

tämä vierailu oli hyvin nopeasti suunniteltu ja tällä tavalla loi turvaa sitten myös kainuulaisille uskossa siihen että ympäristöasiat tulevat hoidettua ja myös työntekijöille

mutta tuo työntekijöitten kohta on tietysti arveluttava siinäkin mielessä että näitä kaivoksia kumminkin tällä hetkellä ollaan perustamassa

jos tämmöinen avautuu niin siinä on tietysti mahdollisuus silloin kaivosalan ammattilaisella siirtyä sille puolelle ja sen takia on tärkeää että voisi tämän määräaikaisen sopimuksen aikanakin irtaantua tästä

ennen kaikkea viittaukset mitä tulee liittyvät kansalliseen lainsäädäntöön ja siinä on rakenteiden poistaminen elikkä konkurssisuoja ja sitten nämä veroedut

hallitusohjelmassa todetaan että metsähallitusta ei pilkota ja tässä kumminkin tehdään nyt tytäryhtiö metsäosastosta

arvoisa rouva puhemies

näinhän sanotaan että jälkiviisaus on imelin viisaudenlaji ja näinhän tässä nyt on käymässä hallituksen osalta ennen kaikkea tämän yliopistorahoituksen riittävyyden suhteen

maapallomme väkiluku kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja on selvää että kansakuntien yksi keskeinen haaste tulevaisuudessa on ruuan riittävyys

arvoisa puhemies

tässä on ihan selkeästi liikenneturvallisuudesta ja työsuojelusta kysymys ja työturvallisuudesta ja tämä on tietenkin siinä mielessä hankala

hallituksen selonteossa asiaa käsitellään laajasti ja monipuolisesti ilmasto ympäristö ja energiakysymyksiä myöten

meille tuli kuulemisessa asiantuntijan tiimoilta semmoinen viesti näin minä ainakin muistelen että komissio ei pakota tähän työpäiväkirjan pitämiseen mutta se tulee just siitä että kun täällä on puhuttu esimerkiksi filatov puhui ja moni muukin on puhunut näistä uusista ja kehittyvistä piirtureista elikkä sieltä voidaan lukea sitten tarkkaan ja tallentaa pitemmältäkin ajalta näitä työsuoritteita

mutta totta on se että ei todellakaan kukaan voi täysin valvoa mitä kuljettajayrittäjä siinä välillä tekee kuorman purun aikana tai osallistuuko hän siihen tai ei

ministeri risikko edustaja jokinen kysyi teiltä äsken mitenkä näette tämmöisen pitemmän liikennepoliittisen suunnitelman toteuttamisen

nyt te kumminkin olette mennyt muuttamaan esimerkiksi ylivieskaiisalmi välin sähköistämistä joka olisi ollut työllisyyteen vaikuttava ja tuonut kasvua sille alueelle

tästä huolimatta suomalainen elintarviketuotanto on pysynyt hyvin mukana terveellistä ruokaa koskevissa tutkimuksissa ja tuotekehittelyssä mutta suomalaisten elintarvikkeiden kaupallistaminen ei ole aina onnistunut kotimarkkinavetoisesti

ravitsemuksen ohjaamiseksi tarvitaan tuotannon ohella myös valistuksen lisäämistä ja hallinnollisia keinoja kuten verotukseen ja sairasvakuutusetuuksiin liittyviä toimia sekä epäterveellisen ruuan rajoittamista lapsilta ja nuorilta

varakkaat syövät terveellisemmin kuin vähemmän varakkaat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun tässä on hyvin monessa puheenvuorossa viitattu siihen mikä muu laki vaikuttaa tähän niin viime kaudellahan keskustavetoinen hallitus toi eduskuntaan luonnonsuojelulain missä käsiteltiin kansallispuistoja ja niitten metsästyksen kieltämistä eli kaikkihan juontaa sieltä

tällä hetkellä on aika paljon sitä että burn outia esiintyy ja ihmiset väsyvät ja suorituskyky laskee tätä kautta että menee päivä niin kuin istumiseksi

julkisen ruuan sisältöön voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla lähiruuan asemaa

mutta kun me tutustuimme tuohon alueeseen niin siellä näitten metsästysseurojen passipaikat ovat aivan siellä sen kansallispuiston reunamilla

miten käy niiden suonomistajien jotka tahtoisivat käyttää soitaan turvetuotantoon mutta jotka yhä odottavat soidensuojelupäätöksiä

lähiruoka on ruuantuotantoa ja kulutusta joka käyttää oman alueensa raaka aineita ja myös tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä

kun sanotaan laissa että ajo on sallittu niin käytännössä metsästäminen on täysin mahdollista silloin siellä kun passipaikat ovat reuna alueella ja se voidaan hoitaa

tässä on hyviä aineksia ja ennen kaikkea kuten nämä valtioviisaatkin tässä kaksi viikkoa sitten totesivat kasvua ja työllisyyttä haetaan infrahankkeilla